esityksen suorat taloudelliset vaikutukset aiheutuvat asumisperusteisiin etuuksiin ja terveyspalveluihin oikeutettujen ja niitä käyttävien ulkomaalaisten määrän lisääntymisestä

puolustusmäärärahoja nostetaan parlamentaarisen ryhmän ehdotuksen mukaisesti mutta ihmettelen miksi näin ei toimittu sisäisen turvallisuuden määrärahojen osalta

tämän ehdotuksen keskeisin sisältö on se että sairaankuljetusluvan myöntäminen jatkossa perustuisi yksityisestä terveydenhuollosta annettuun lakiin mikä vastaisi paremmin sairaankuljetuksen asemaa osana terveydenhuoltoa kuin nykyinen lupakäytäntö

esimerkiksi koulu ja opiskelijaterveydenhuollon tarpeellisesta työstä tällä hetkellä jää puolet tekemättä

todellakin perustelu tälle kokeilun jatkamiselle vuodella on se että hallituksen asettama sata komitea ei ole vielä saanut näitä lopullisia ehdotuksia aikaan

viime päivinä on käyty julkisuudessa keskustelua myös keskusrikospoliisin talousrikostutkijoiden panostuksista

eli tämä trendi on todella vaarallinen

arvoisa puhemies

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolain kirkollisen rakennuksen suojelua koskevia säännöksiä

mielenterveys ja päihdeongelmat syövät enenevästi suomalaisten työkykyä samaan aikaan kun työikäisen väestön pitäisi olla yhä työkykyisempää väestön ikääntyessä

arvoisa herra puhemies

tässä yhteydessä valiokunnassa kannettiin huolta siitä että ensihoito ja sairaankuljetusjärjestelmän uudistuksen yhteydessä tulisi erityisesti panostaa siihen että palvelujen saatavuus ja laatu turvattaisiin

valiokunta kiinnitti huomiota tässä yhteydessä myös toimeentulotukihakemusten käsittelyaikoihin joista on tullut todella huolestuttavia viestejä eri puolilta suomea

samoin viisumilla tulevista sosiaaliturvan ulkopuolelle jäisivät jatkossakin ne henkilöt jotka eivät ole suomessa työsuhteessa eli nykytilanteessa suuri enemmistö

lastensuojelua lapsiperheiden kotiapua kouluterveydenhuoltoa sekä päihde ja mielenterveyspalveluita ja ylipäänsä perusterveydenhuoltoa tulee vahvistaa jotta mahdollisimman moni pelastettaisiin varhaiselta syrjäytymiseltä

arvoisa puhemies

ihmettelen sitä että tuottavuusohjelmaa hallitus ei katso aiheelliseksi päivittää vaikka työllisyyden näkymät ovat oleellisesti muuttuneet

kun työllisyys on heikentynyt niin toimeentulotuen hakijoiden määrä on esimerkiksi tämän vuoden aikana lisääntynyt huimaa vauhtia

esityksen valmistelun yhteydessä tehdyn arvion mukaan direktiivin mukaisten oikeuksien piiriin tulevien määrä voikin tulevina vuosina lisääntyä kokonaisuudessaan joillakin tuhansilla henkilöillä vuosittain

lisäksi tavoitteena on saada suojelu kattamaan riittävä osa arvokkaista kirkollisista rakennuksista ja varmistaa museoviraston asiantuntemuksen käyttäminen jo rakennuksen korjaus tai muutosvaiheessa

sisäisen turvallisuuden viranomaiset ansaitsevat kyllä suuren kiitoksen siitä miten tähän turvapaikanhakijoiden määrään on pystytty reagoimaan ja selviytymään tästä tilanteesta melko niukoilla resursseilla

tässä yh teydessähän myös luovutaan sairaankuljetuslupien tarveharkinnasta mikä periaatteessa voi merkitä nykyistä suurempaa sairaankuljetuspalvelujen kysynnän ja tarjonnan vaihtelua eri alueilla

tältä osin tuo politiikkariihen tuotos oli minulle pettymys epämääräisyydessään

tuottavuusohjelmahan perustuu ennakoituun työvoimapulaan siihen että yritysten tarvitseman työvoiman saatavuus turvataan valtion henkilöstöä supistamalla

erityisesti suurissa kaupungeissa ei ole kyetty käsittelemään lain säätämässä määräajassa näitä hakemuksia

keskusrikospoliisissa talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunta on laadultaan osin erilaista kuin esimerkiksi paikallispoliisissa

keskustan ryhmäpuheenvuorossa moitittiin edellisiä hallituksia siitä että ne eivät saaneet aikaan rakenneuudistuksia

mitä tarkoittanevat kuntaliiton kanssa järjestettävät normitalkoot joissa poistetaan tuottavuuden parantamista estäviä normeja

arvoisa rouva puhemies

tällä vaalikaudella on kyllä eräiltä osin parannettu sosiaaliturvaa on alennettu elintarvikkeiden arvonlisäveroa mutta samaan aikaan välillisiä veroja kunnallisveroa ja kiinteistöveroa on kiristetty asuminen ja liikkuminen ovat kallistuneet ja asiakasmaksuja on korotettu

kyllä tämä on asia joka ehdottomasti täytyisi saada kuntoon koska kyseessä on viimesijainen etuus joka on asiakkaan päivittäisen toimeentulon kannalta aivan välttämätön ja ratkaiseva

mutta kyllä tässä aivan kuten ministeri totesitte on suuri huoli tämän loppukauden kehyskauden tilanteesta

tämä kritiikki on osittain oikeutettua mutta muistutan että niitäkin rakenneuudistuksia joita tehtiin silloinen oppositio vastusti ankarasti

arvoisa puhemies

keskusrikospoliisin tutkimat juttukokonaisuudet ovat monialaisia ja siksi talousrikostorjuntaan osallistuu myös muiden organisaatioyksiköiden kuin erillisen talousavusta viipyy torilta linjan kiintiö talousrikostorjuntalinjan henkilöstöä mutta kokonaispanostus koostuu sitten sekä talousrikostutkintaan että muuhun talousrikostorjuntaan käytettävien henkilötyövuosien määrästä

hallituksen sisältä tulevat viestit tuottavuusohjelman toteuttamisesta sekä toisaalta alueellistamispolitiikasta ovat ristiriitaisia

yleiskeskustelu on nyt päätynyt ja lyhyt ja yrityskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön miten muka

tämän esityksen liitteenä oli toistakymmentä lausuntoa ja päätöstä eri käsittelyvaiheista alkaen kirkkovaltuustosta kirkkoneuvostosta kirkkoherralta tuomiokapitulilta maanmittaustoimistolta maakuntamuseolta museovirastolta kirkkohallituksen kansliapäälliköltä ja arkkipiispalta

vaikka ensi vuosi vielä kitkutellaan näillä samansuuruisilla resursseilla esimerkiksi poliisin osalta käytännössä niin loppukaudesta on kyllä aika katastrofaalinen tilanne tulossa ellei hallitus tee uusia päätöksiä

toivon että näissä normitalkoissa ei unohdettaisi nyt tätä tärkeää tavoitetta saada työikäisen väestön voimavarat nykyistä tehokkaampaan käyttöön

esimerkiksi edustaja elsi katainen itse silloin niin kuin muukin oppositio vastusti ja jarrutti ankarasti esimerkiksi sisäministeriön hallinnonalan poliisin hallintorakenneuudistusta joka jälkikäteen on tunnustettu oikeaan osuvaksi aidoksi rakenneuudistukseksi

arvoisa herra puhemies

huomioitavaa on että suomessa työskentelevien ulkomaalaisten määrän kasvu lisäisi kustannusten ohella myös verotuloja